edustaja mustajärvi otti oikein esille sen asian voiko yhdellä järvellä olla perustuslaillisilla oikeuksilla olevalla väestöllä vain yhden kolmasosan mahdollisuus käyttää oikeuttaan eli hallintaa enemmänkin sitten valtiovallan ja metsähallituksen toimesta rajoitetaan inarijärvellä

mitä tulee siihen mikä on verkkojen määrä niin edustaja rajamäki melkeinpä varasti sanat suustani

arvoisa rouva puhemies

ely keskuksille annetaan sanotaanko vastuu kehittää ja valvoa vesistöjen kalakantojen hyvää kasvattamista ja määritellä istutuksia tehdä rajoituksia kalastuksen suhteen

minä toivon että tämä esitys menee siinä muodossaan että tämä on lakiin kirjattava asia jotta me saamme nämä epäselvyydet poistettua työmarkkinoilta

mutta miksi tätä oikeutta ei voida hyödyntää sitten alueellisesti samalla tavoin että tätä verkkojen määrää voidaan eri tavoin hyödyntää

kenellekä me tämän sitten siirtäisimme jos emme pysty eduskunnassa säätämään tästä lakia jonka puitteissa tätä tulkintaa tehdään

toisaalta olisi erittäin tärkeää että niillä vesialueilla missä ammattikalastusta on liian vähän eikä vapaa aikakalastus eikä kotitarvekalastus hyödynnä runsaita kalavesiä vesistökohtaisesti olisi verkkojen lupamaksut

on arvoisa puhemies hieman ihmeellistä että samalla järvellä on monenlaisia lupamaksuja osa aikakalastajilta ja ammattikalastajilta ja se painottaa sitten eri alueille sitä kalastuksen rasitusta kun pitäisi nimenomaan käsitellä sitä vesistöä kokonaisuutena

hyvällä kalastuksen valvonnalla hyvällä kalakannan hoidolla saavutetaan tässä maassa erinomainen tulos niin että suomalaista kalaa on kuluttajan pöydässä

sen löytää kyllä totta kai siitä että kun on ihmisiä joittenka tottumuksia halutaan korostaa ja ihmisiä jotka eivät osaa katsoa asunnon edellisiä sähkölaskuja tai lämmönkulutusta niin hyvä niin jos se sitten sillä muutamalla sadalla eurolla tulee hoidetuksi mutta tämä ei todellakaan vaikuta energian käyttöön ja kulutukseen ellei sitten tästä seuraa muutaman vuoden päästä se että kun on tietynlainen energiataso määritelty mitä se huoneisto tai asunto kuluttaa edellytetään ihmisiltä että se ei saa kuluttaa enempää asukaslukua kohden niissä neliöissä

kun kerran energiataso lämmitystaso on määritelty jollekin osalle siinä huoneistossa niin ruvetaan sitten määrittelemään että hei kansalainen sinä siellä sinun poikasi käyttää liikaa lämmintä vettä suihkussa sinun pitää nyt puuttua siihen mikä sinällään on hyvää kasvatuksellista ohjaamista mutta ei sovellu tähän kyllä minunkaan mielestäni

minulla nyt ei ole mahdollisuuttakaan ajatella että kotini on linnani mutta se asunto joka minulla on on tietysti toista maata ja toisella maalla

arvoisa herra puhemies

tulosohjausmenettely on tarpeellinen väline

aivan samalla lailla kysyisin myös kuin edustaja tölli olisiko nyt aiheellista että heti kuntakierroksen jälkeen suoritettaisiin ensimmäisen kerran vaikuttavuuden arviointi kuinka tämä vaikuttaa jotta saataisiin sitten jo toiminnallista osaamista kun sitten rahoitus todellakin rupeaa muuttumaan

mutta toisaalta tässä on semmoisia ristiriitaisuuksia vähän tämän hallituksen tavoitteen myötä että syntyy vahvoja hartioita ja olkapäitä kantamaan kuntataloutta

esimerkiksi lisäosassa työpaikkaomavaraisuus on se joka tuottaa positiivista pääomaa kunnalle mutta jos on kolmen kunnan kimppa niin sehän aiheuttaa kun sinne olisi tulossa kaksi joissa on huonommin omaehtoista työllistämistä ja työpaikkoja sen että omavaraisuus laskee ja kuntaosuus laskee

samoin onko huomioitu se mitä kunnissa jotka ovat tähän asti hyvin ja terveellisesti hoitaneet ennakkoterveydenhuollolla vanhuksensa menetetään nyt siitä kun sairastavuus onkin vähäinen

arvoisa herra puhemies

mutta ei pelkkä viesti täältä oikeuslaitokselle riitä vaan ehkä sitten pitää lakia muuttaa niin että sinne tulee selkeämpipiirteinen ja määritelty ohjeisto millä tavoin lakia sitten oikeuslaitoksessa tulkitaan jos se nyt näyttää kansanedustajan mielestä liian pehmeäkätiseltä

edelläkävijä on aina se joka avaa latuja ja mahdollistaa innovaation syntymisen

voi sanoa että kansallistunteessa tässä on pakko sanoa että kyllä meillä on niin vahva osaaminen ettei ole ihme ettei muualla ole edes kyetty ajattelemaan että tästä voitaisiin saada jotakin uutta ja mahdollista

kyllä öljyn poraamiseenkin tarvitaan energiaa

on ihan selvää että arktisten alueitten muutokset tässä kohtaa ovat myös energiatarpeiltaan sellaisia että sähköä tarvitaan myös sillä alueella

arvoisa puhemies

jokainen tietoinen hengenharjoittajakin varmasti ymmärtää että lasillinenkin ehtoollisviiniä saattaa heikentää ajo ominaisuuksia niin että ei pystytä kunnolla liikenteessä toimimaan

juuri varmasti näin ja tässä se yksi heikkous onkin että tämä olisi pitänyt ehdottomasti liittää kuntokartoituksen yhteyteen jolloin se olisi tehty siinä asuntokaupassa

en lähde toistamaan mitä edustaja pekkarinen sanoi mutta totuus on juuri tuollainen mitä tämä hallitus on aikaan saanut missä vasemmistoliittokin alkumetreillä ja pitkällekin oli mukana

on päivänselvää että ei kannata jäädä odottelemaan että joku muu tekee kuten turunen tässä haluaa sanoa että kun ei missään muualla ole tehty niin ei meidänkään kannata sitä tehdä

myyjä jo tänä päivänä edellyttääkin kuntokartoitusta juuri sen takia että meillä rakentamisen kulttuuri on romuttunut ja meillä on erittäin paljon homevaurioita ja muita asunnoissa ja se on se myyjän takuutodistus siitä että hän on myynyt kelvollista tuotetta

rinteen mainostama lista asioista joita tuotiin kuinka elinkeinoelämän ja yrittäjien asemaa pystytään edistämään on valitettavasti enemmänkin tuuleen huutamista

pitää osata nähdä että on myös tekijöitä jotka ovat aiheuttaneet sitä että meillä on näitä uusijoita varsinkin niillä alueilla missä ei ole julkisen liikenteen mahdollisuuksia

keskustapuolueen esittämä välikysymys on sen laajemmassa merkityksessä hyvä jos tarkoituksena on pitää keskiössä lapsiperheiden asema ja ongelmat nyky yhteiskunnassa

mutta kyllä minun täytyy sanoa kun minä asunnon jokusen kerran olen ostanut että kyllä minä olen osannut käydä katsomassa mitä neliöihin normaalisti käytetään lämmitykseen

valitettavasti vaatimusten pitkän pitkä lista ja syytösten määrä vaikuttaa enemmänkin olevan huolenkantoa puolueen kannatusluvuista kuin lapsiperheiden todellisesta tulevaisuudesta

miksi hallituksen ohjelmissa ei ole että luotaisiin verojärjestelmä jota referenssilaitoksen tilaaja voi hyödyntää ja sitä kautta tehdä siitä houkuttelevan

löytyvät netistä kyllä ne tiedot tänä päivänä jokaiselle joka on kiinnostunut siitä mitkä ovat normaalit asunnon lämmityskustannukset niillä kuutioilla mitä siinä huoneistossa on kontra se minkälainen on ollut se sähkölasku sen osalta taikka sitten vain ei halua tietää eikä tämä sitä tietoa lisää

jotta ei tässä kohtaa jäisi tämä puoluepoliittinenkaan osio aivan yhdeksi suuksi niin täytyy sanoa että vasemmistoliitolle eduskuntavaalien alla tämä on ollut keskeinen kysymys eikä varmasti vähiten että se on tältä osin hallitusohjelmassa mukana

eli me tarvitsemme meidän teollisuudellemme joka cleantechillä tuotteita kehittää sen ensimmäisen laitteen markkinoille niin että he pystyvät markkinoimaan sitä kautta

vaikka kaikilla tulisi olla mahdollisuudet ja oikeudet asuinpaikasta riippumatta lastenhoitoon näin ei ole

on kiva nähdä että tässä ollaan nyt sen oikean asian äärellä ja tätä esitystä ei voi millään tavoin niin kuin moittia

ei ole taikasauvaa millä loihtia pihtiputaalle samat resurssit ilta ja aamupäivätoimintaan kuin mitä on esimerkiksi helsingissä

ne kiinan markkinat eivät aukea ellei ole valmista tuotetta millä siihen kilpailuun osallistutaan

tämä esitys tulee siitä että kuusi puoluetta on tähän maahan luonut hallitusohjelman ja se on sen näköinen mutta siitä huolimatta erittäin eteenpäin pyrkivä

jos lapsiperheeseen kuuluu kaksi hyväpalkkaista vakituisessa työsuhteessa olevaa vanhempaa ei ole mitenkään mahdotonta olla kotona hoitamassa lasta ensimmäisen tai ensimmäisten vuosien ajan

on todellakin kova tulevaisuuden haaste millä kaikilla tavoilla pystytään sitten niitä hallitusohjelman muitakin tukevia kirjauksia toteuttamaan sillä valmisteluelementti ei ole aivan sellainen että hallituspuolueet yksinään päättäisivät ja toisivat lakialoitteita vaan valmistelussa on hyvä että ovat työmarkkinajärjestöt mukana mutta pelkällä poliittisella tahdolla niitten asioitten läpivieminen tulee olemaan vielä kovankin vääntämisen takana

tämä on mahdollista tämä on vain tahtotila halutaanko suomessa tuoda ja ulottaa finnveran rahoitusta myös suurempiin yrityksiin

arvoisa puhemies

lakimme vanhempainvapaasta ja sen kustannusten jaosta on jälkeenjäänyt ja vaatii kehittämistä jotta se voisi paremmin vastata nyky yhteiskunnan haasteisiin

me tarvitsemme investointimekanismeja joilla pystytään tukemaan pk sektorin kotimaisia investointeja

minun mielestä edustaja yrttiaho otti tässä erittäin tärkeän asian esille ja se on se että kun tämä taistelu harmaata taloutta vastaan on vähän samanlaista kuin suomalaisten taistelu urheilussa dopingia vastaan aina keksitään jotakin uutta ja tullaan vähän järjestelmissä perässäpäin mutta nyt olisi oikea aika herätä myös siihen että tämä ei keskity vain nyt tässä lainsäädännössä oleville aloille ja juuri niihin seikkoihin vaan kyllä todellakin palvelusektorille kiinteistöhuoltoalalle eikä myöskään teknologiateollisuuden toimiala ole paitsi tästä lääkkeestä mitä harmaassa taloudessa koko ajan koetaan

huomattavaa on myöskin se että vain noin puolella vanhempainvapaalla olevista äideistä on työsuhde

on uskallettava katsoa ulospäin eikä pitäytyä nykyisyydessä sillä ilman kehittyvää investointeja tukevaa yritysverotusmallia emme ole houkutteleva emmekä mahdollista kotimaahan ulottuvia investointeja

näin on asia jos katselemme asiaa siitä näkökulmasta miten tunnemme ihmisiä ja tunnistamme heidän elämänsä eri tilanteissa

pk sektorin rahoitukseen olisi pitänyt pystyä saamaan ratkaisuja jotka tukevat nimenomaan pienten yritysten kasvuhakuisuutta

lapsentulo perheeseen ja sen myötä tulevan kodin ja työelämän yhteensovittaminen on yksi elämämme suurimmista muutosvaiheista

on myös kaikki muut isot alalla tehtävät revisiot missä alihankintaa on ketjutettu edelleen ja edelleen ja on erittäin selkeästi nähtävissä samanlaisia piirteitä

me vasemmistoliitossa lähdemme siitä että joustot lapsiperheiden asemaan tarvitaan vaikka ei olisi työsuhdetta myös silloin kun lapset ovat kotona ja heitä kotona hoidetaan

jos ajatellaan mitä pitäisi tehdä niin varmasti aktiivinen omistajaohjauspolitiikka voisi pitää tässä maassa työllisyyttä ja teollisuustyöpaikkoja paremmin paikallaan

toivotaan että tämä harmaan talouden torjunta etenee nyt aloitetulla tavalla

meidän pitää kehittää järjestelmää miten yleensä lapsiaan kotonaan hoitavat vanhemmat pääsevät nykyistä paremmin työelämään

turkulainen telakka on hyvä esimerkki siitä että kun valtio lähtee voimallisesti mukaan yritystoimintaan se voi pelastaa ja tuoda työtä tähän maahan

nyt esteenä on toisaalta ettei lapsia saada hoitoon ja toisaalta ihmisillä on pelko menettää kotihoidon tuki

mutta joka tapauksessa valtion omat toimet ja aktiiviset toimet yritysten osakkuuksina ja alkuun saattajina ovat erittäin kannatettavia

arvoisa puhemies

lainsäädännön muutoksia tarvitaankin ellei työelämä itsessään pysty kehittämään menetelmiä että lasta voidaan hoitaa kotona ja samalla voidaan käydä työelämään

lupaprosesseja on täällä arvosteltu

en siis siihen käytä kovinkaan paljon aikaa vaan totean että ehdottomasti nämä purkutalkoot tulee aloittaa ja nyt tässä salissa tänään on kuultu että kaikki sitä haluavat

arvoisa rouva puhemies

onkin tavallaan voisiko sanoa harmillista että aiemmin meillä niin sanotuissa työvoimatoimistoissa aikanaan oli mahdollisuus tehdä puitesopimuksia jotka olivat tavallaan ehkä näiden nollasopimusten äiti

en tiedä kuinka se liittyy lisäbudjettiin mutta ehkä tähän keskusteluun mitä täällä nyt kovasti käydään se on sitten tälle maalle tuotavaa lisäarvoa

lasten hoito tai kouluaikataulujen yhteensovittaminen yhdessä aikuisten työaikataulujen kanssa voi olla pahimmillaan lähtölaskenta työuupumukseen ja yhteiseen perheen pahoinvointiin

pääministeri ja keskustapuolue kilvoittelevat oikein siitä kenen idea ja millä lailla näitä asioita hoidetaan

mutta jos aloitetaan siitä että edustaja zyskowicz sanoi että yleissitova työehtosopimus estää sopimasta alle työehtosopimuksen niin toivoisin että tämä työmarkkinaosaaminen rantautuisi myös kokoomuslaisten piiriin

sitä itse emme silloin tunnistaneet eli työtön saattoi sitoutua yrityksen kanssa yhdessä ratkaisuun että kun hänelle työtä tarjotaan hän ottaa sitä vastaan mutta jos hän ei ota tarjottua työtä vastaan siitä ei ole seuraamuksia

muutosturva nukkuu tällä hetkellä unta ja työstä työhön koulutukseen tulisikin panostaa ehkäpä juuri ihalaisen oulun mallin mukaisesti mutta niin että se myös palvelee kaikkia palkansaajatahoja

nyt olisi korkea aika nostaa pää pensaasta ja ymmärtää että nämä ongelmat eivät poistu puheita pitämällä eivätkä edes oikeutetuilla välikysymyksillä välikysymyksiä tekemällä

ja nyt tällä nollasopimuksella on tehty se että ne vastuut ovatkin tulleet sille työntekijälle kannettavaksi siitä omasta työttömyysturvasta ja sen myötä sanktioina

ja tämä on tärkeätä nyt huomata

kun ei lainsäädännössä ole huomioitu tätä muuttunutta kehitystä niin tässä pitää ottaa askelia taaksepäin niin että asema työmarkkinoilla työntekijöiden suhteen palautuu sille normaalille tasolle mikä kuuluu ollakin

nyky yhteiskuntaan parhaiten sopiva ratkaisu saadaan kun pöydän ääressä ovat neuvottelemassa kaikki asiaa koskettavat tahot

sanoisin että sopimisen suurimpana esteenä on luottamuksen puute työpaikoilla

monessa pienessä pk sektorin yrityksessä tehdään luonnikkaasti paikallista sopimista ja sitä harjoitetaan mutta työilmapiiri ja luottamus on avointa ja kirjat ovat auki

ja siinä mielessä on järkevää pohtia nyt tätä kokonaisuutta niin että kyseessä on työntekijän oikeus kun meillä on tällainen menettely työmarkkinoilla kuin nollasopimusratkaisu

ja tämä siitä syystä ettei lapsi mene pesuveden mukana

arvoisa herra puhemies

me vasemmistoliitossa haluamme rakentaa lapsillemme parempaa tulevaisuutta ja parhaiten se onnistuu puolueen työpaikan perheen ja lasten kasvatuksesta vastaavien instituutioiden vastakkainasettelu unohtamalla

ilman maakunnallisia painotuksia ihan arviona poliittisesti koska poliittista ohjausta tämäkin on edellyttänyt ja olisi se ehkä paremmin pitänyt hoitaa

työntekijät ja luottamusmiehet näkivät että nyt tilanne on yrityksen kannalta sellainen että on järkevämpää ottaa tämä nopeutettu järjestelmä vastaan kuin maksattaa palkkoja yrityksellä jolla ei ole tilauksia

työntekijöillä on vastuuta kun on luottamusta kun voidaan luottaa siihen että sopiminen on todellakin kaikkien edun mukaista

jos jo aiemmin nettomaksajana ollut maakunta häviää noin totaalisesti ja samalla kertaa tiedetään että satakunnassa rauman seudulla ja porin seudullakin ollaan erityisen suuressa taloudellisessa murroksessa niin sitä kautta olisi pitänyt tässä kohtaa osata nähdä että poliittisella ohjauksella olisi voitu asioita paremmin hoitaa

jo tälläkin hetkellä järjestäytymättömillä työnantajilla on toki mahdollisuus sopia paikallisesti toisin

sitä sitten taiotaan jostain ja nyt näyttää siltä että tämä budjetti siltä osin ei ole se iso musta silinterihattu mistä sitä rahaa revitään

voidaan sopia työajan lyhennyksen säästämisestä tai pitämättä jättämisestä säännöllisen työajan järjestämisestä ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksosta alaikäisten vähimmäispalkkauksesta työkohtaisesta palkasta kustannusten korvausten maksamisesta kerran kuussa lopputilin maksamisesta liukuvasta työajasta ja niin edelleen

senpä vuoksi haluan kysyä ministeriltä millä tavoin on asennoiduttu siihen että voitaisiin liikenteen kehittämistä lähteä tekemään jo pienin askelin heti liikennepoliittisen selonteon päätyttyä

jos vesivoimalat saivat uudella kierroksella ja paikkakunnat joissa vesivoimaa käytetään omalta osaltaan hieman parannusta niin täytyy sanoa että satakunnassa missä meillä on ydinvoimalat ei tätä samalla lailla arvioitu

on ihan varmaa että selonteossa tullaan keskittymään joukkoliikenteen kehittämiseen raideliikenteen ja erityisesti raidehenkilöliikenteen kehittämiseen

onko meillä mahdollista saada rahaa niitten hankkeitten käynnistämiseen

minusta olisi aika käsittämätöntä että antaisimme joillekin tahoille jotka eivät ole sopimassa alakohtaisesti minimipalkkoja kilpailullista etua siitä että he voisivat sopia alakohtaisesti toisin palkkauksesta kuin ne jotka ovat normaalisti sopimassa

tämä hallitus on sitoutunut siihen että meillä tehdään nopeita ratkaisuja sopeudutaan niihin tilanteisiin mitä talouden tilanteessa menee

nyt kun näyttää selvälle että nelonen ei satakuntalaisten toiveista huolimatta ilmeisesti sitä siirtolupaa saanut ja kun olen jotenkin aistinut että ministeri vapaavuoren päätöksenteossa ei ole pakkia ne päätökset taitavat varmasti tässä jatkossa pitää niin olisiko nyt hallituksen tuon edustaja arhinmäen esille tuomien puitteitten perusteella luotava heti elementtejä joilla cleantech teollisuutta pystytään edistämään

raamiratkaisu on eräs merkittävä osa siitä että on pystytty tekemään ohi hallituskirjauksen myös sellainen tahtotila jossa on nähty että tulevaisuudessa pitää olla ennustettavuutta ja niin edelleen

vesivoimala voidaan lopettaa voimalaitos voidaan purkaa ja alue voidaan edelleen maisemoida ja luonto palauttaa ennalleen

ydinvoimalan lopetettua ei alue palaudu ennalleen vaan se perintö jää sinne erittäin erittäin pitkäksi aikaa

kuinka me pystymme paremmin turvaamaan paitsi teollisuuden myös työllisyyden näkemykset tulevaisuudessa jotta se ennustettavuus ja ne tukitoimet joita nyt suunnittelemme myös tässä hallitusohjelmassa mihin rahoja satsataan kuinka tukeva tukijalka tämä raamiratkaisu on sille kaikelle että rahat eivät valu hukkaan vaan ennustettavuus säilyy

esimerkiksi yhteiskunnan julkisille hankinnoille erittäin pitkät poistoajat niin että hankinta ei halvaannuta kuntatalouden lukuja

vaikka toiminta lakkaa niin se vastuu alueella ja varsinkin eurajoella on edelleen siellä eläville ihmisille oma taakkansa

jos palaan vielä päivällä käytyyn keskusteluun niin aivan varmasti vasemmistoliitto on valmis heti työaikapankkijärjestelmän kehittämiseen

samaten jos sen joku yksityinen toimija ostaa tehdään järjestelmä missä on sellaisia veroherkkuja jotka korvaavat pitkälle ajalle investointien tuotosta maksettavaa veroa ja sitä kautta tehdään siitä houkutteleva

hyvää uusintakierroksella ja tässä esityksessä on tietysti se että arviointia tehdään viiden vuoden välein mikä on tietysti vähintä mitä voidaan tehdäkin mutta se antaa tälle jonkinnäköisen toiveen siitä että meillä jatkossa tätä voidaan erityisesti vielä tarkastella

näihin saldomääritelmiin sitten palataan mutta tässä järjestelmässä on varmasti kehitettävää ja uskon että meillä on hyvät mahdollisuudet edelleen sitä kehittää

harmillista että tässä kohtaa hallitus vie tätä läpi väärällä aikataulutuksella

arvoisa rouva puhemies

nyt olisi pitänyt saada erityisesti sote uudistus ensin tehtyä jotta oltaisiin voitu arvioida tarvitsisiko tätä rakennetta muuttaa

kun erva alueet ovat yli maakuntarajojen ja yli kuntarajojen niin onko todella niin niin kuin tässä esimerkiksi edustaja korhonen jo toi esille että niin sanottu

menee kyllä jo nyt vähän aiheen sivuun mutta kun tämä keskustelu on nyt avattu niin täytyy sanoa että edustaja turusen käyttämä viimeinen puheenvuoro kyllä toi tähän eduskuntaan nyt semmoisen uuden tuulahduksen

arvoisa herra puhemies

toki täytyy sanoa että niistä muistakin tulee niitä henkilökustannuksia sillä monesti palveluista joita yritykset ostavat muodostuu henkilökustannuksia

suoraan tänne tuli oikein niin hyvä mieli edustaja zyskowiczin puheista että on kiva tulla tänne oikaisemaan tiettyjä käsityksiä veljien vasemmalla ajattelusta

eli rahoituspohja ei sinällään ole onnistunut eikä ole onnistuneessa hetkessä koska juuri nyt olisi pitänyt odottaa ja katsoa että nämä kuntarakenteitten osalta ja sote ratkaisu on tehty oikein

toivon kyllä että tässä joko tämän illan aikana tai sitten huomenna edustaja turunen voi avata sen onko tämä uuden poliittisen koodiston luomisjärjestelmä perussuomalaisen eduskuntaryhmän näkemys vai onko tämä edustaja turusen yksin harrastelua että tällaista uutta poliittista koodistoa vaikuttamiseen ja vaikuttamisintressipiirissä olevien henkilöiden rajaamista tuodaan vielä lähemmäksi tänne päätöksentekoon

täytyy satakuntalaisena todeta että nettomaksajataakan kasvaminen entisestään vie maakunnalta sen mahdollisuudet sopeutua teollisuuden rakenteelliseen muutokseen ja mahdollisuudet piristää ja kehittää elinkeinoelämää sillä sektorilla

sen jälkeen olisi pystytty paremmin arvioimaan sitä onko todella niin että satakunnan osalta nyt tehdyt leikkaukset nettomaksajakunnalle

arvoisa herra puhemies

vaikka kuinka suurituloisten verotusta ollaan helpotettu niin eivät tässä maassa vain ole työt lisääntyneet eivätkä yrittämisen edellytykset parantuneet fakta mitä karkuun ei kokoomuslainenkaan kansanedustaja pääse